tämä sanapari esiintyy varmaan ainakin kymmenen kertaa tässä selonteossa mutta ne ratkaisukonstit ovat kovin vähäiset mitä siinä tuodaan esiin eli lähinnä asumistukeen esitetään joitakin muutoksia

haluaisin kuulla ministeri vapaavuoren näkemykset siitä miten näihin kohtuuhintaisen asumisen puutteisiin pystyttäisiin lähitulevaisuudessa vastaamaan

miksi ministeri esittää ydinvoimaluvan myöntämistä fennovoiman hankkeelle vaikka yhtiö ei ole vielä pystynyt osoittamaan ydinjätteelleen loppusijoituspaikkaa

onko ministeri tutustunut vihreiden esittämään vihreän kasvun malliin ja voitteko arvioida onko se mielestänne toteuttamiskelpoinen vaihtoehto ja jos ei niin miksi ei olisi

ja viimeinen kysymys tästä listasta

mikäli venäjältä on myös tulevaisuudessa saatavilla edullista sähköä millä tavalla ydinvoiman lisärakentaminen estää tämän sähkön tuonnin

arvoisa puhemies

sitten lopuksi haluan vielä kiinnittää huomiota siihen että tämä ydinvoimapäätös ratkaisee hyvin paljon suomen tulevaisuudesta

ilman lisärakentamista päinvastoin työllisyyskehitys ja teknologiakehitys ovat paljon lupaavampia kuin ydinvoimavaihtoehdon sisällä

zyskowiczille kun hän täällä hehkutti kovasti tätä kekseliäisyyden merkitystä ydinjätteen käsittelyssä seuraavien kymmenientuhansien vuosien aikana

tässä olisi sille kekseliäisyydelle paljon lyhyemmälläkin aikavälillä paljon käyttöä ja minä suosittelisin että se suomalainen insinöörikekseliäisyys ja muu kekseliäisyys ne paukut pannaan nyt siihen että saadaan nämä uusiutuvat energiat hyvään nousukiitoon ja työllisyys ja hyvinvointi sitä myöten edistymään

arvoisa puhemies

vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on yksi tärkeä ulottuvuus itämeren osalta ja olisinkin kysynyt nyt ministeri lehtomäeltä tästä selkämeren kansallispuiston valmistelutilanteesta

missä vaiheessa mennään ja ollaanko kansallispuiston rajoja asettamassa nyt laajana rajauksena luonnontieteellisin perustein vai annetaanko yksittäisten intressitahojen paineen vaikuttaa tähän rajaukseen

ministeri lehtomäki mainitsi asutusjätevesien typpikuormituksesta että niitä lupaehtoja räätälöitäisiin

nythän tässä on ehkä sellainen tilanne että nämä varsinkin sisämaassa olevat puhdistamot eivät niinkään rehevöitä purkuvesistöjään koska sisävesissä useimmiten fosfori on rajoittava ravinne

mutta kun nämä ovat itämeren valuma alueella niin loppujen lopuksi se typpipitoinen vesi valuu sitten itämereen rehevöittämään ja tämän johdosta pitäisi tähän asiaan tiukasti suomessa puuttua

arvoisa puhemies

varsin moni ryhmäpuhuja kiinnitti puheessaan huomiota geenimuunteluun ja geenimuunneltuun viljelyyn suhtautumiseen ja tähän puuttui myös ministeri anttila vastauksessaan

mutta tälläkään kertaa en saanut oikein täyttä varmuutta ministeri anttilan omasta henkilökohtaisesta kannasta suhteessa siihen tulisiko suomi julistaa geenimuuntelusta vapaaksi viljelyalueeksi vai ei

minä kysyisin tätä kantaa nyt että se tulisi tässä selväksi ja jatkona vielä sitä mihin toimiin ministeri tämän asian edistämiseksi nyt oikeasti on ryhtymässä tai ryhtynyt ja millä aikataululla tällainen teidän käsityksenne mukaan voisi olla mahdollista

tämä liittyy vähän siihen että meillä on tämä rinnakkaiselolakiehdotus käsittelyssä eduskunnassa ja sehän on täysin tarpeeton jos suomi on gmo vapaa vyöhyke jatkossa

tässä luonnonvaraselonteossa tai ainakin tässä mietinnössä linjataan aika selkeästi sitä että energia ja materiaalitehokkuuden osalta täytyisi ruveta tavoitteellisia ohjelmia tekemään ja tästä olisin ministeriltä kysynyt

ensinnä haluaisin kysyä ministeri pekkariselta siitä kun tässä lupaviranomaiseksi määritellään tukes turvatekniikan keskus vähän olen tätä kummastellut

kun tässä kuitenkin kenties olennaisin yhteensovittamisen tarve on suhteessa ympäristö luonto ja maisema arvoihin niin tältä osin tuntuisi luontevalta että lupaviranomainen olisi avi keskus siellä olisi valmista asiantuntemusta tämän asian suhteen

karvo ja ed

seurujärvi täällä tästä lemmenjoen kansallispuiston kullanhuuhdonnasta että minun mielipiteeni on että kahdeksan vuoden siirtymäaika sille meiningille siellä on aivan liian pitkä että tulee harkita eduskunnassa sen lyhentämistä

kysyn ministerin näkemyksiä siitä miten tähän saadaan lisää uutta potkua nimenomaan energiatehokkuuden parantamisen puolelle

tällaisessa vaurauskäsityksessä on tietynlaisia banaanivaltiomaisia piirteitä varsinkin kun muistetaan että meillä toimivat kaivosyritykset ovat pääosin ulkomaisessa omistuksessa

nyt ministeri kertoo että lähimmän kymmenen vuoden aikana kaivannaisteollisuus on volyymiltaan kaksikymmenkertaistumassa ja kun muistetaan tähän liittyvä infra niin muutokset tulevat olemaan valtaisat

toisaalta meidän vahvuutemme ovat hiljaisuus ja luonto ja siihen liittyvä matkailu ja yleisen hyvinvoinnin edistäminen

kysyisinkin ministeriltä

suomen väestö ikääntyy maailmanennätystahtia uudet ja moderneiksi kutsuttavat kansansairaudet päihteiden liikakäyttö yleisestä lihomisesta seuraava kakkostyypin diabeteksen yleistyminen kustannusten jatkuva nousutrendi tässä on kylliksi haastetta

kuten ministeri ja monet edustajat kertoivat tässä on kysymyksessä ensimmäinen askel näiden uudistusten tiellä

yksi asia joka täällä ei niinkään ole tullut esille joka minua kuitenkin tässä tämän lakiesityksen yhteydessä huolestuttaa on se että tällä kentällä jatkuva epävarmuuden ja sekavuuden tila on tässä jatkumassa

edelleen kansanterveyslaki erikoissairaanhoitolaki muut terveydenhuollon lait jäävät voimaan samoin paras puitelain säädökset koskien esimerkiksi yhteistoiminta alueita

nyt meillä valtakunnassa kuitenkin on voimakas ja vahva tietoisuus siitä että rakenteellisia uudistuksia on jatkossakin tulossa ja nyt on odotettu että tämä suunta tässä selviäisi mutta nyt tämän osittaisuudistuksen tämän askeleen osalta suunta ei mielestäni mitenkään kirkkaasti selviä

nyt tämä epävarmuus joka kentällä edelleen vallitsee hiukan sekavat ja odottavat tunnelmat siitä mihin päin terveydenhuoltoa valtakunnan tasolla ollaan kehittämässä edelleen jatkuu

edelleen tässä laissa ehkä odotin että olisi selkeämmin vielä pyritty siihen suuntaan että erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisiä raja aitoja olisi madallettu samoin raja aitoja sosiaalihuollon suuntaan

niitä meillä tässä valtakunnassa todella on ja en ole lainkaan varma että tämä lakiuudistus riittävällä tavalla tähän hoitoketjujen ongelmaan tuo tulosta

tarvitaan vahva tahtotila ja on tietysti hyvä että ministeri on asettanut esimerkiksi monikanavaista rahoitusta käsittelevän työryhmän pohtimaan tätä asiaa että saataisiin asiat menemään eteenpäin

sinänsä tämän terveydenhoitolain perustelut ovat pääosin hyvää tekstiä

siellä kiinnitetään huomiota huolestuttavassa määrin kasvaneisiin terveyseroihin meidän eri väestöryhmiemme välillä kiinnitetään huomiota hoitojen osalta yhdenvertaisuuden edistämiseen

kuitenkaan kuten keskustelussa on käynyt ilmi terveydenhuoltojärjestelmämme minun mielestäni pahimpaan ongelmaan rahoituksen monikanavaisuuteen tämä lakiesitys ei tuo mitään uutta eikä ratkaisua

monikanavaisuushan tekee sen että eri toimijoiden on mahdollista harjoittaa osaoptimointia vyöryttää kustannuksia toisten harteille ja se joka tässä sitten kärsii on potilas ja asiakas

tarvitaan tosiaan palvelurakenteiden uudistusta ja rahoitusrakenteiden uudistusta ja siinä tulee erittäin paljon kiinnittää huomiota sitten myös tähän perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon yhteistoimintaan

kuitenkin olen sillä kannalla että tämä esitetty hyvinvointirahaston malli jossa koko valtakunnan kaikki rahat kerätään yhteen pottiin on ehkä jo vähän liian keskusjohtoinen malli

ennemminkin esittäisin harkittavaksi esimerkiksi hyvinvointipiirimallia jossa vaikkapa viiden miljoonapiirin osalta kuhunkin näistä koottaisiin vastaavalla tavalla rahoitus samaan kasaan

silloin olisi rahoituksen ja palvelujen oston osalta vastuu kerätty yksiin käsiin jolloin osaoptimoinnin vaarat pienenisivät

tällaisessa mallissa on erittäin tärkeätä myös että seurantaan ja vaikuttavuusarviointiin kasataan lisää resursseja sillä tavalla että voidaan todella valita ne hoitotavat joiden vaikuttavuus on mahdollisimman hyvä

heti alkuun täytyy kyllä edelleen ihmetellä ed

tämä on tietysti asiakaslähtöisyyden ja potilaslähtöisyyden kannalta toivottavaa kehitystä mutta silti ajattelen näin että tämä ei ehkä se kaikkein keskeisin ongelma tällä hetkellä ole johon tässä ratkaisua tuodaan

ehkä olennaisimmin tämä tuo helpotusta mökkikansalaisille ja erilaisille repputyöntekijöille jotka voivat saada jatkossa näitä terveydenhuollon palveluita siellä missä he tosiasiallisesti aikaa viettävät

arvoisa puhemies

sen sijaan niin kuin tässä keskustelussa on tullut esille oman kunnan oman kaupungin sisällä sen vapaan terveyskeskuksen valintaoikeuden merkitys on aika lailla symbolinen koska tosiaan useissa kunnissa tai kuntayhtymissä ei edes ole valinnanvaraa joten tämä uudistus jää jonkin verran kosmeettiseksi

perkiö on ympäristövaliokunnan jäsen hallitusryhmien edustaja ja osallistunut koko ajan tämän mietinnön valmistamiseen

tämä tavoite on ihan hieno mutta kun ajatellaan että on tarkoitus olla edelläkävijä älykkäässä luonnonvarataloudessa niin kyllä tämä aikaperspektiivi on tässä varsin pitkä

arvoisa puhemies

tätäkin valinnanvapautta tärkeämpää minusta olisi kehittää järjestelmää siihen suuntaan että sillä voidaan varmistaa tasainen ja hyvä laatu kaikkien julkisten terveydenhuoltopalveluiden suhteen

itse selonteosta

säädökset selkiytyvät tiettyjä terveen järjen mukaisia joustoja otetaan käyttöön eikä ympäristönsuojelun tasosta silti ole merkittävällä tavalla tingitty

mutta kyllähän niin kuin oli etukäteen arvattavissa tässäkin selonteossa vähän semmoinen tietty ahneuden kiilu silmissä näkyy taustalla

herkimmin pilaantuvat pohjavesi ja ranta alueet saadaan uudistuksessa turvattua kuntien ympäristönsuojelumääräyksillä samalla kun kaukana vesistöistä sijaitsevien kiinteistöjen puhdistusvaatimuksia kohtuullistetaan

täälläkin on hehkutettu tässä keskustelussa moneen kertaan sitä että suomi on luonnonvaroiltaan rikas ja siinä on seuraavana ajatuksena se että niitä luonnonvaroja sitten täysimääräisesti pyritään käyttämään omaksi hyväksemme

peruskysymys uudistuksessa on että vuosikymmenten takainen pelkkiin sakokaivoihin perustunut asutusjätevesien puhdistustapa ei ole enää tätä päivää

täällä on puhuttu nyt paljon kaivostoiminnasta ja sen tulevaisuudennäkymistä ja aika suurella intensiteetillä ollaan maaperään käsiksi käymässä

kansalaisten oman lähiympäristön eli kaivojen uimarantojen ja muiden lähivesien suojelu on hajajätevesien puhdistamisen keskeinen tavoite

skinnari täällä avauspuheenvuorossaan hiukan poliittisesti epäkorrektisti nimesi mustan afrikan sävyksi

vaikka uudistuksessa jätevesien puhdistusvaatimusten perustasoa nyt rukataan alaspäin todellisuudessa puhdistustaso nousee oleellisesti koska vuosia seisonut jätevesikäsittelyn parantaminen saadaan vihdoin kunnolla käyntiin

arvoisa puhemies

minä olen jotenkin ajatellut että meidän vahvuutemme suomessa olisi älykkäässä toiminnassa osaamisessa ennemmin kuin suorassa luonnonvarojen tai raaan energian myynnissä

hajajätevesiasetusta koskeva keskustelu on kieltämättä eri puolilla maata turuilla ja toreilla ollut varsin kiivasta ja sitä kautta on tavallaan hyvä että tämä keskustelu voidaan täällä talossa julkisesti nyt käydä

tämä tulee näkymään vesistöjen tilassa

nyt vaan sen osalta mihin keskustelu perustuu valitettavasti täytyy todeta että välikysymyksen valmistelu on asiapohjaltaan perustunut lehdistöstä saatuihin tietoihin eräiden kuumapäisten kansanedustajien levittämiin tietoihin joista äsken saatiin hyvä näyte ja kaiken kaikkiaan vähän niin kuin toriparlamentin perusteella ollaan liikkeellä

ollaanko tässä mustan afrikan linjoilla niin kuin todettiin

luonnonvarojen liikakäyttö sekä uusiutuvien että uusiutumattomien on erittäin suuri maailmanlaajuinen ongelma ja se korreloi hyvin voimakkaasti sekä ilmastonmuutoksen että luonnon monimuotoisuuden kapenemisen kanssa

nyt minä edelleen osaltanikin peräisin hiukan ensimmäisenkin allekirjoittajan eli ed

kalliksen vaihtoehtoa

te olette sitä mieltä että asetus pitää kumota mutta kyllä se tässä hieman epäselväksi jää miten sitten pitäisi edetä varsinkin kun katsotaan mitä hallitus on tässä ympäristöministeriön johdolla tekemässä

ja tässä mielessä luonnonvarapolitiikassa luonnonvarojen käyttöä suunniteltaessa pitäisi aina olla hyvin keskeisenä tämä kestävyyden näkökulma löytää se suojelun ja luonnonvarojen hyödyntämisen tasapaino sillä tavalla että ekosysteemipalvelut pysyvät toimivina ja tämän meidän elämisemme edellytykset tällä pallolla säilyvät

eli ensimmäinen mielikuvahan ekosysteemipalveluista viittaa sieniin ja marjoihin ja virkistysarvoihin joita metsästä tai luonnosta voidaan saada mutta todellisuudessa ekosysteemipalvelut on paljon laajempi käsite

muun muassa ylläpitoasiat ravinteiden kierto veden kierto yhteyttäminen säätelyasiat ilmaston säätely tulvien säätely vedenpuhdistus pölytys myös lasketaan ekosysteemipalveluiden joukkoon

silloin on tietysti helpompikin ajatella näitä hyvin arvokkaina ja olennaisina toimina joiden täytyy kaikessa luonnonvarapolitiikassa siellä keskiössä olla sillä tavalla että nämä palvelut ja niiden toiminnot eivät vaarannu

nythän tässä mietinnössä todetaan että maailmanlaajuisesti kaksi kolmasosaa ekosysteemipalveluista on heikentyneitä tai vaarantuneita

edelleen olen sitä mieltä että nämä molemmat ulottuvuudet tässä ovat erittäin tärkeitä ja liittyvät läheisesti luonnonvarapolitiikkaan ja tässä täytyy suomen löytää uutta potkua molempien osalta jotta päästään parempiin tuloksiin

se on tämä uusiutuvan energian paketti ja siinä yhteydessä nimenomaan bioenergian metsähakkeen aikaisempaa huomattavasti runsaampi käyttö

tässähän on luvattu viime vuoden puolella hallituksen toimesta että tehdään riskinarvio jossa arvioidaan tämän paketin kokonaisvaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ravinnetaseeseen ja hiilitaseeseen sekä maaperän että metsien osalta

minä toivoisin että ministeri jossain vaiheessa vastaisi missä vaiheessa tämä riskinarvio tai ympäristöarvio laajemminkin nyt tällä hetkellä on

kyse on tasapuolisuudesta

nyt on aika käytännössä tarttua haja asutuksen jätevesiasioiden kohentamiseen

pykälät ovat valmiit ja ne ovat hyvät

mutta tähän nähden ja monimuotoisuuspuheeseen nähden tuntuu kovin ristiriitaiselta tämä luontopalvelujen vahva leikkaaminen koska luontopalveluilla on oma vahva tehtävänsä tämän monimuotoisuuden turvaamisessa ja sen edistämisessä suomessa

nyt minä perään sitä että tästä olisi varmasti hyvä tehdä tällainen ympäristövaikutusten arviointi mikä tämän paketin vaikutus hiilitaseeseen luonnon monimuotoisuuteen metsän ravinnetaseeseen on koska toteutustavalla siihen voi aika paljon vaikuttaa

arvoisa puhemies

tätä oikeastaan aika hyvin kuvaa tämä ed